kun hallitus haluaa lapsi perhe ja koulutuspoliittisena linjauksenaan erikseen kirjaten myös lisätä velvoitteita kiusaamiseen puuttumiseen herää kysymys epäileekö hallitus kiusaamisen olevan sormien läpi katsottavaa toimintaa nykykouluissa

koulujen arkea on kohdata eriarvoistuvan yhteiskunnan kaikki lapset ja nuoret niiden silmä korva ja käsiparien voimin joita kouluille on suotu

norminpurkutalkoiden aikakaudella normien tiukentaminen ei tässä yhdessäkään tapauksessa taida auttaa ellei tunnisteta että parempaa lopputulosta ei synny ellei ole riittävästi tekijöitä

sama pätee muuten myös hallituksen tavoitteisiin nopeuttaa lupaprosesseja ja höllentää seuraa erityisesti suurten teollisten hankkeiden kohdalla

vähäväkisten ja tiukassa resurssikurimuksessa jo nyt toimivien ely keskusten kohdalla tästä on jo kainuun suunnalta melko ikäviä esimerkkejä

määrätietoinen säästölista tarkoittaa kokonaisuutena joka tapauksessa sitä etteivät leikkaukset arkielämässä kohdennu tasaisesti jokaista suomalaista kirpaisevaksi yhteiseksi taakaksi

yhteiskunnan nelikenttäanalyysissä tuppaa käymään niin että osaan ihmisistä kaikki uhat kohdentuvat heikkouksia voimistaen toiset onnistuvat jalostamaan mahdollisuudet vahvuuksiksi

eriarvoistumisen kasvun pysäyttämisen tulisi olla jokaisen hallituksen ykköskärkihanke

vastuullinen talouspolitiikka voi nojata myös maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin

meillä on varaa käyttää talouden kuntoon saattamiseen kaksi kautta

meillä ei ole varaa tuhota hyvinvointimme perusteita

työllisyys määrittää sopeutusten tarpeen

sen sijaan että pyritään vain saamaan työssä olevat ihmiset tekemään entistä enemmän töitä tulee tavoitella sitä että yhä useampi voisi päästä töihin ja tehdä edes jonkin verran töitä ja pysyä mukana yhteiskunnassa

työllisyyttä nostavan perustulon kestävällä tavalla toteutettavan kotimaisen uusiutuvan energian vallankumouksen ja uusien kasvu ja vientialojen kasvun toteuttamisessa hallitusta voi hyvällä syyllä kuitenkin tukea ja

kun täällä edustaja aalto ansiokkaasti toi esille sen että vaikuttaa siltä että osa edustajista ei tunne ihmisten arkea ja työelämää niin kerron erään esimerkin työelämästä ja nimenomaan opetusalalta

ja voi todella olla niin että sen erityisopettajan henkinen kunto on sellainen että hän ei siellä työssään tahdo jaksaa mutta jaksaisi kyllä vaikka poikansa omakotitaloa rakentaa ja se voisi olla jopa terapeuttista ja hyödyllistä niin että jaksaisi vielä palatakin töihin ja tehdä sen työuransa loppuun eläkeikään saakka

ja siinä välillä työllistyisi joku nuori opettaja joka tarvitsee työkokemusta saadakseen sen seuraavankin työpaikan mahdollisesti toisen sijaisuuden vaikka äitiysvapaan sijaisuuden tai toisen vuorotteluvapaan sijaisuuden

minä kyllä sanon että täytyisi hieman perehtyä työelämän taustoihin ja vaikka sinne opetusalan taustoihin jos kehtaa puhua että se vuorotteluvapaa on vain tarpeetonta luksusta

arvoisa rouva puhemies

kyllä nyt tekee mieli suositella työharjoittelua vaikka meille kaikille jokaiselle kansanedustajalle vähän useammallekin ammattialalle mutta vaikkapa nyt sinne opetusalalle joka muuten ei ole mitenkään erityisen korkeasti palkattu ala ja jossa muuten työntekijät ovat suurimmaksi osaksi kutsumusammatissaan tekevät sen viimeisen päälle säntillisesti ja korkealuokkaisesti ja silloinkin kun tuntuu että voimat loppuvat ajattelevat sen työyhteisönsä ja niiden oppilaiden parasta ja ajattelevat jopa niinkin että nyt minun olisi varmaan hyvä jäädä vaikkapa vuorotteluvapaalle ennen kuin olen siinä jamassa että joudun sairauslomalle

siitä tulee työterveyden kustannukset ja siitä tulee sijaisen palkkaamisen kustannukset ja se on sitä paitsi toimimaton järjestelmä opetusalalla koska sitä sairauslomaa myönnetään yleensä pätkissä jolloin se epävarmuus ja opettajien vaihtuvuus oppilailla jatkuu pahimmassa tapauksessa lukuvuoden joskus toisenkin

en minä oikein ymmärrä miksi se vuorotteluvapaa nähdään huonona järjestelmänä jos joku haluaa sillä ehkäistä joutumisensa sairauslomalle

sehän on hyvä ja ennakoiva järjestelmä ja halvempi kuin se että ihminen joutuu sairauslomille pitkiä pätkiä

se keskeisin asia ei kuitenkaan valiokunnankaan mielestä eikä asiantuntijakuulemisten perusteella ole hybridi josta kyllä suden ja koiran risteymää enemmän tulee mieleen auto joka käyttää sekä sähköä että bensiiniä vuorotellen

alkuperäinen lain tarkoitus ja valiokunnankin mietinnön tarkoitus on kai se että nämä vieraslajit joista luonnon monimuotoisuudelle haitallisimpia ovat esimerkiksi minkki ja supikoira ja kasvillisuuden puolelta vaikkapa lupiini ja vesirutto ja jättipalsami ja kurtturuusu ovat ne jotka luonnon monimuotoisuutta uhkaavat kuitenkin tätä suden ja koiran risteymää enemmän tällä hetkellä

hyvä puoli asiassa on se että se menee niin että tätä kansallista lajilistaahan voidaan vaikka täydentääkin aina tarpeen tullen

se ei ainakaan toistaiseksi ole luonnon monimuotoisuudelle uhkaksi osoittautunut

mutta minkki supikoira ja tietyt kasvilajit jotka ovat hyvin laajalti levinneitä ja joiden poistaminen on melkeinpä mahdotonta sitä monimuotoisuutta siellä uhkaavat

haluan todeta kuitenkin sen että tämä todella on esitys jota on kritisoitu niin hallituspuolueitten kuin opposition edustajienkin taholta ja yhteydenottoja kentältä on tullut kaikille edustajille ovat sitten omia tai vieraita

mutta valiokunnassa päädyttiin sellaiseen lausuntoesitykseen jossa tehtiin kaikki voitava ja mietintövaliokunta on tehnyt kuitenkin sellaisen esityksen joka on huomattavasti parempi kuin alkuperäinen luonnos joka meille valiokuntiin lausunnoille ja sitten mietintövaliokuntaan tuotiin

siihen nähden katsoin että tässä on oltava mieluummin yksimielisesti mukana että saadaan edes kohtuullinen kompromissi aikaiseksi

arvoisa puhemies

korkeakoulut ovat jo aikaisempien leikkausten vuoksi tehostaneet toimintaansa karsineet tila ja hallintokuluista sen minkä ovat pystyneet

nämä leikkaukset joita nyt esitetään ovat siksi suoria leikkaustoimia korkeakoulujen lakisääteisiin perustehtäviin

indeksijäädytykset koko hallituskaudeksi tarkoittaisivat talouden kohentuessa mikä lienee hallituksen ja meidän kaikkien tavoite sitä että kun talous elpyy niin kustannustasokin nousee

siinä tilanteessa yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat kyllä entistä pahemmassa kierteessä määrärahojensa jäädytysten suhteen

tätä esitystä ei voi kyllä hyvänä pitää eikä kannattaa miltään osin

edustaja modig sanoi kaiken olennaisen siitä mikä tässä hyvää tarkoittavassa lakiesityksessä ei ole kohdallaan ja siksi kannatan edustaja modigin esittämää lakiesityksen hylkäämistä

haluan muistuttaa tässä keskustelussa siitä mitä hallituksen itsensä nimeämä selvitysmies auvo haapanala tästä lakiesityksestä on todennut

hänhän on todennut ympäristöministeriölle tekemässään selvityksessä maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot tämä on tämän selvityksen nimi että ei kannata vahvistusmenettelystä luopumista koska tämän selvityksen mukaan on ilmeistä että laillisuusvalvonnan siirtyminen pois ympäristöministeriöltä muille toimijoille lisäisi maakuntakaavoista tehtävien valitusten määrää ja siten kaavojen käsittelyaikoja ja byrokratian määrää

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

arvoisa puhemies

uutta metsähallitus lakia on todella valmisteltu pitkään ja hartaasti jo vuosien ajan ja lain valmistelu keskeytettiin viime vaalikauden loppupuolella silloisen maa ja metsätalousministeri petteri orpon toimesta

metsähallituksen luontopalvelut vastaavat julkisista hallintotehtävistä joihin kuuluvat muun muassa kansallispuistojen muiden luonnonsuojelualueiden ja kulttuuriomaisuuden hoito kaikilla metsähallituksen alueilla virkistyskäytön ohjaus sekä metsästys kalastus ja maastoliikenneasiat

esimerkiksi uusi kuulemiskierros merkittävien lakiluonnokseen tehtyjen muutosten jälkeen esitettiin alkuun kokonaan evätyksi aikatauluun vedoten mutta ehdittiin sitten lopulta kuitenkin käydä kun herännyt kansalaiskeskustelu tätä sinnikkäästi vaati

metsähallitus lain uudistuksessa oli alun perin kyse vain eun vaatiman liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tehtävistä tarpeellisista säädöksistä mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja

lakiin ollaan tekemässä metsähallituksen yhtiöittämisen ohella siis useita sellaisia merkittäviä muutoksia joilla ei ole mitään tekemistä eun kilpailulainsäädännön vaatimuksien kanssa

en nyt tiedä mikä tässä oikein tietona paikkansa pitää tuon direktiivin voimaantulon osalta tapahtuuko se huhtikuussa vai vasta tulevana syksynä niin kuin on myös eräistä lähteistä kuulunut

luonnonsuojelun retkeilyn ja kansalaisten oikeuksien kannalta lakiesityksen selkein puute on se että yleiset vedet sekä luontaistalousalueet siirrettäisiin pois julkisten hallintotehtävien taseesta josta olisivat pois myös luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät alueet kuten valtion retkeilyalueet

lakiesitys voi toteutuessaan vaarantaa metsähallituksen toiminnan ohjaamisen eduskunnasta käsin sekä kansallisomaisuuden säilymisen pysyvästi suomalaisilla

lakiesityksen toteutuessa metsähallituksen toiminnasta näyttäisi tulevan aiempaa suljetumpaa ja vaikeammin seurattavaa niin kansalaisille kuin eduskunnallekin

perustuslain näkökulmasta kyse on siitä pystyykö metsähallituksen konserni toimimaan niin että metsähallituksen metsiin liittyvät tuotantotaloudelliset tehtävät ja budjettivaroin hoidettavat julkiset hallintotehtävät ovat aidosti riippumattomia toisistaan

kyseessä on kuitenkin myös kuntien ja erityisesti pienten metsäisten itä suomen ja lapin kuntien etu ei vain siis yleinen etu niin kuin kansallisomaisuudesta puhuttaessa on yleensä

tämä huoli on aivan aiheellinen

arvoisa puhemies